välikysymys on tietysti aina hallitukselle esitetty haaste mutta tästä välikysymyksestä kuultaa läpi ettei kysyjillä oikein ole omaa vaihtoehtoa tarjolla

oman strategian sijaan esitetään ostoslistaa toiveiden tynnyriä

kun perussuomalaisilla on kohta neljän vuoden ajan ollut eduskunnassa poliisiasioiden avainpaikka eli hallintovaliokunta hallussaan ja kun ryhmän riveissä on poliiseja melkein yhtä paljon kuin meillä oulussa rotuaarilla uudenvuodenaattona olisi toivonut laadukkaampaa vaihtoehtoa

arvoisa rouva puhemies

lisäksi energian hinnan laskulla on hyötyjen ohella myös välillisiä haittavaikutuksia

haluamme puhua niiden ihmisten puolesta jotka eivät pysty puolustamaan itseään palkkaneuvotteluissa vaan joiden toimeentulo riippuu muun yhteiskunnan kunniantunnosta

suomen talouspolitiikassa on kysymys sopeutumisesta kansainväliseen talouteen siinä on kysymys rakennepolitiikasta jolla sopeutumiskykyä voidaan parantaa

eläkkeiden ohella tavoitetta on edistetty järjestämällä eläkkeensaajien asumisen tuki riittäväksi huolehtimalla siitä että eläkkeensaajille muita enemmän kustannuksia aiheuttavat lääkekulut pysyvät kurissa ja että palvelut ovat kunnossa

kun hallitus on nyt tunnustanut ettei mitään pakkolakipakettia voida edes toteuttaa on tämä kaikki ajan tuhlaus ja riitely ollut aivan tarpeetonta

pienituloisia rangaistaan lääkkeitä tarvitsevia rangaistaan

naiset ovat köyhien eläkeläisten enemmistö

tehtiin päätös yritysverotuksessa pääomakustannusten pysyväksi alentamiseksi

tähän kysymykseen liittyy myös vilpitön toive että hallitus vielä kerran harkitsee toimenpiteidensä oikeudenmukaisuutta ja arvioi niiden todelliset vaikutukset eläkkeensaajiin

olemme tilanteessa jossa ensimmäistä kertaa työvoiman määrä on väestön ikääntymisen myötä alenemassa ja samaan aikaan myös koulutustaso on alenemassa

mutta jos muutaman positiivisen asian sallitte puhemies että täällä saa sanoa niin hyvää oli se että arvonlisäveroa ei enempäänsä kiristetty hyvää oli se että kuntien valtionosuuksia ei enempäänsä leikattu pystytään turvaamaan palvelut neuvolat päiväkodit koulut ja niin edelleen jotka ovat perheille tärkeitä

hyvää on se että talouspolitiikan suuresta linjasta pidetään kiinni ettei meidän korkotasomme karkaa koska se se vasta karhunpalvelus perheille olisi että asuntovelkamenot kasvaisivat vuodessa ja myös vuokramenot kasvaisivat koska myös vuokrissa korkotaso näkyy välittömästi

arvoisa puhemies

oppositiopuolueissa ymmärretään hyvin laajasti että hallitus on isojen ongelmien edessä

nämä vapaaehtoiset työt ovat rahanarvoisia mutta ennen kaikkea näillä töillä pidetään yllä yhteisöllisyyttä ja opetetaan vastuuntuntoa muillekin

eläkkeensaajat eivät ole passiiviväestöä he ovat aktiiviväestöä

toivon että hallituksessa otetaan vastaan myös oppositiosta esitetyt rakentavat parannus esitykset e

edustaja

on todella arvokasta että kuntaliiton hallituksessa ja maan hallituksessa on kyetty sopimaan ja rakentamaan yhteistä sopua ja sitä samaa henkeä kyllä sopii peräänkuuluttaa tähänkin saliin koska kysymys on kansalaisille erittäin tärkeistä asioista

ehkä se keskeisin juopa liittyy siihen että hallitus haluaa rakentaa sosiaali ja terveyspalvelut vahvojen peruskuntien varaan ja keskusta haluaa vahvistaa maakuntia ja viedä sosiaali ja terveyspalvelut maakunnille

me haluamme puolustaa sitä peruskuntaa koska kuitenkin ihmiset äänestävät kunnallisvaaleissa kuntavaltuutettuja ja taloudellinen vastuu on kunnalla peruskunnalla

perussuomalaiset taas epäilivät että sisältö puuttuu mutta eihän sisältö puutu sillä kysymys on perustason palveluista ja toisaalta laajan perustason palveluista jotka integroidaan yhteen sosiaali ja terveyspalvelukokonaisuudeksi ja organisoidaan hallinnollisesti tällä mallilla

ei kyllä pidä peräänkuuluttaa mitään kapinaa kuntiin niin kuin täällä eräässä puheenvuorossa kuultiin vaan pitää peräänkuuluttaa laajaa yhteistä tahtoa lähteä jälleenrakentamaan sosiaali ja terveyspalveluita koko suomeen

kestävä kasvu on tärkeä tutkimuskohde jota on toisinaan hyvä ajatella laajasti ja luovastikin kuten käsillä olevassa tulevaisuusselonteossa on tehty

kestävä kasvu pitää sisällään niin talouden ympäristön kuin kulttuurisen ja sosiaalisenkin kestävyyden minkä lisäksi on tärkeää ymmärtää ettei ihmistä voi irrottaa tästä yhteydestä

arvoisa puhemies

se on ollut kaikilla hallituksilla tavoitteena ja kaikilla olisi ollut vaikeata mutta kyllä tästä aika tasapainoinen esitys on saatu aikaiseksi

kun tämä on ollut eräänlaista nollasummapeliä resurssejahan ei ole saatu lisää niin selvää on että joihinkin se osuu ikävästi ja toisiin se osuu positiivisella tavalla ja se kyllä kuultaa nyt tämänkin salin puheenvuoroista

mutta tärkeätä on se että me löytäisimme jonkinlaisen yhteisen linjan siinä että ne kriteerit jotka taustalla ovat ovat sellaisia luotettavia joiden perusteella rahoitus tulee jakaa

suomi on portti barentsin alueelle ja laajemmin koko arktiselle alueelle

myös minulle pohjoissuomalaisena edustajana on tärkeätä että vesivoimalaitoskuntien kiinteistövero jää kuntiin sinne missä ne haitatkin ovat vesivoimalaitoksista aiheutuneet

yhteistyötä arktisella alueella tulee aktiivisesti edistää

etenkin siirtyminen kohti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa biotaloutta tai kuten sanotaan

arvoisa puhemies

meillä on kyllä yhteinen tilannekuva mutta edustaja zyskowicz ja hyvä perusporvarihallitus ei suomi leikkaamalla tästä suosta nouse

näin kireä finanssipoliittinen linja hidastaa talouskasvua ja estää meitä saavuttamasta sitä tavoitetta korkeammasta työllisyydestä ja paremmasta talouskasvusta

ja vielä lisäksi esittämänne rajut mittavat leikkaukset koulutukseen haittaavat vielä tulevaa tuottavuuskasvua mikä on ongelma euroopassa mikä on globaali ongelma

arvoisa puhemies

ajattelu on tainnut tässä harhautua omille teilleen sillä tokihan koko tuottavuuden kasvu ja sitä seuraava palkkojen nousu johtaisi tulonsiirtojen tarpeen vähenemiseen ja ennen kaikkea lienee hyvinvointitavoitteelle otollista jos ihmisillä on myös hieman omaa ansaittua rahaa käytössä

arvoisa puhemies

me tarvitsisimme nimenomaan panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen koulutukseen jotta me saisimme parannusta tuottavuuteen ja korkeaan osaamiseen

tunnustan itsekin tarpeen kiristää suomen rikoslainsäädäntöä tältä osin ankarampaan suuntaan

seksuaalirikosten yleinen tuomittavuus on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa ja meillä lainsäätäjillä on velvollisuus vastata tähän kansalaistenkin moraali ja oikeuskäsityksen muutokseen

kannatan tätä edustaja heinosen tekemää lakialoitetta siitä että raiskauksista annettava tuomio olisi aina ehdotonta vankeutta

minun mielestäni ja sosialidemokraattien mielestä kaikkein heikoimmat tulee säästää kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ei pidä sattua

nyt käsiteltävässä selonteossa arvioidaan tilanteen kiristyneen ja todetaan ettei sotilaallista voimankäyttöä suomea vastaan voida sulkea pois

itsenäisen suomen ensimmäinen sukupolvi ei sodan välttämisessä onnistunut

eri aikoina oli saksalaissuuntausta oli pohjoismaisen yhteistyön korostamista eikä suomea voi syyllistää naapurisuhteiden ongelmista

kuitenkin jo huomenna britannian kansalaiset äänestävät omasta eu jäsenyydestään ja samalla ehkä myös koko unionin tulevaisuudesta

päättyipä äänestys miten tahansa on suomen oltava eu politiikassaan aktiivinen

selonteossa korostetaan ruotsi yhteistyötä

tuoreimmat luvut suomen talouskehityksestä antavat vaimeaa toivoa talouden suunnan muuttumisesta

suomi pärjäsi silloinkin kun venäjä oli nykyistä paljon voimakkaampi ja kun sitä ainakin teoriassa johdettiin hyökkäyshaluisen ja totalitaarisen valtaideologian mukaisesti

mikäli vetoapua on luvassa kasvu jatkuu suomen vientimaissa britannia pysyy eussa ja kiinan velkakupla hallinnassa voivat ulkoiset olosuhteet kantaa vientivetoista suomea vaikeiden lähivuosien ylitse